nyt mennään niin tavallaan tämmöisiin juridisiin yksityiskohtiin sitten jos mentäisiin tämmöisen niin kuin fyysisen pakon käyttämiseen

totta kai kouluissa moniammatillinen yhteistyö opettaja rehtori terveydenhoitaja kuraattori psykologi on erinomaisen tärkeää ja tiedän että se monissa meidän peruskouluissamme toimii erinomaisen hyvin mutta totta kai siinä on myöskin puutteita

meillä on ehdotettu tällaista avoin ammattiopisto järjestelmää joka nimenomaan olisi tällainen ohjaus ja aktivointikeskus niille nuorille joiden on vaikea löytää koulutuspaikkaa ylipäätänsä tällaista aktiviteettia

olen tänään sivistyspoliittisessa ministerivaliokunnassa esitellyt omia ajatuksiani konkreettisiksi toimiksi

pidän tärkeänä että pienet lukiot tekevät yhteistyötä keskiasteen ammatillisten oppilaitosten kanssa ja näin yhteisten opettajien toimitilojen ja muitten kautta voidaan saada säästöä

nyt kehysriihessä hallitus viisaasti päätti vielä lisätä merkittävästi nuorten oppisopimuskoulutusta

sain henkisen ja poliittisen tuen jatkaa tätä työtä ja tarkoitus on että loppusyksystä olisi jo sitten valmiina muutoksia perusopetuslakiin

ammattikorkeakoulujen kohdalta

päivä lokakuuta ammattikorkeakouluille tällainen opetus ja kulttuuriministeriön palautekirje joka pitää sisällään ammattikorkeakoulukohtaisesti erilaisia toimenpidesuosituksia

suomalaiseen politiikkaan ei mielestäni istu tämän kaltainen epärehellisyys mitä tämän tuottavuusohjelman ympärillä käydään lävitse

minä jossain määrin nyt vierastan sitä että tässä ikään kuin koulun opettajien vastuu ja rooli ylikorostuu

no sitten meillä on tietysti ministeri arhinmäki voi täydentää erittäin merkittävä tämä työpajatoiminta jossa on paljon juuri sellaisia nuoria joille ei oikein sitten se opiskelu ammatillisessa oppilaitoksessa maita tai joilta se ei onnistu mutta siellä on mahdollisuus sitten opiskella elämänrytmiä työtä ja näin

arvoisa puhemies

viimeistään nyt kun tämä asia tulee valiokunnan mietinnössä näin todetuksi toivon myöskin että hallituspuolueen edustajat ihan oikeasti ja vakavasti ottaisitte huomioon tämän asian että keskeytettäisiin tämä tuottavuusohjelma tilanteessa johon se ei mitenkään sovi

ystävänsä

edustaja kiljuselle myönteinen asia

minä en opetusministerinä sitä halua vähätellä sen takia minä sanoin väkevästi siihen että siinä pitää olla nollatoleranssi

eilisessä hyväksytyssä kesussa päätettiin lisätä sosiaali ja terveydenhoitoalan aloituspaikkoja

jo nyt on käynyt ilmi se että tässä hallituksen esityksessä on kolme erittäin pahaa valuvikaa

ei vain osalle suomen kansaa vaan kaikille

kuitenkin nämä karsinnat perustuvat hyvin tarkkoihin selvityksiin tutkimuksiin ja muihin esimerkiksi siihen että meillä on kerta kaikkiaan ylikoulutettu liikaa nuoria työttömäksi kulttuuri ja viestintäalalla eräillä muillakin ja on myöskin nuorten etu että itse asiassa tähän ongelmaan tartutaan

sen takia oppivelvollisuusiän nosto on niin tärkeä

sitten edustaja palm teki myöskin tärkeän kysymyksen onko meidän ministeriössämme varauduttu ensi kevääseen ehkä ensi vuoteen seuraaviinkin kun taloustilanne näyttää menevän huonompaan suuntaan

tiedän että meillä on niin hyvin koulutetut opettajat ja rehtorit että tämänkin tapauksen johdosta varmasti opettajanhuoneissa on erittäin paljon keskusteltu siitä mikä ja kasvava vastuu opettajilla tämäntyyppisissä tilanteissa on niin tasokas ja hyvä meidän opettajiemme koulutustaso ja myöskin moraalinen ja eettinen vastuu työssä on

tämä työpajatoiminta on minusta erittäin arvokasta ja se on myöskin hallituksen silmäteränä näitten resurssien osalta

mutta edustaja kalmari te olitte oikeassa siinä asiassa kun nostitte keskusteluun meidän peruskoulun ja erityisesti sen yläasteen koulutuksen kehittämisen

toinen valuvika on tämä sanoisin sitä röyhkeäksi epäoikeudenmukaisuudeksi kun suurituloiset hyötyvät hallituksen veropolitiikasta enemmän kuin pienituloiset

kyllä minäkin tässä yh teydessä nyt kovin nostan esille tämän yhteiskuntatakuun joka opetusministerin näkökulmasta on erityisesti koulutustakuu ja haluan tietysti ministerinä erityisesti pitää kiinni siitä hallitusohjelmatavoitteesta että jokaiselle nuorelle on peruskoulun jälkeen aloituspaikka paikka missä jatkaa opiskelua ja myöskin siitä että sitten valmistumisen jälkeen turvataan työttömälle kolmen kuukauden sisällä myöskin työ tai toiminnallinen aktiviteetti

ammattikorkeakoulut antavat ensi vuoden helmikuuhun mennessä palautteen ministeriöön ja jo nyt tiedän että sieltä löytyy varmaan semmoisia kipukohtia jotka on syytä sitten ministeriössä kevättalvella arvioida

arvoisa puhemies

se motivaatio ja kipinä mitä nuoret tarvitsevat pitää synnyttää jo siellä peruskoulun yläasteella jolloin on luonnikasta että jokainen nuori jatkaa toisella asteella

on luonnollista että se vaatii koulutusta ja varmaan siihen nyt pitää jo ryhtyä jollei ole jo nyt opetushallituksessa ryhdytty en ole sitä asiaa nyt tsekannut mutta totta kai

hallitus ei budjettiesityksessään reagoi millään tavoin tähän koulutustarpeeseen lisäkoulutustarpeeseen että tarjoaisi näille ihmisille jotain väylää pysyä elämässä ja elämänuskossa kiinni

itse olen jo todennut että myöskin lainsäädäntötasolla tulen tähän koulurauhaan ja työrauhaan puuttumaan

se palaute on huolellisesti ja hyvin tehty olen lukenut tunnistan kaikki ne asiat mutta ymmärrän sen että ei kaikki viisaus voi olla opetus ja kulttuuriministeriössä

tämä on myöskin asia joka sitten vaatii jonkun verran rahoitusta mutta kysymyshän on aina tämän koulutuksen kohdentamisesta sitähän jo nyt tapahtuu ja uskon että asiaan suhtaudutaan vakavasti myöskin kunnissa kun näitä opettajien virkaehtosopimusten mukaisia koulutuspäiviä on

sen takia nyt on tärkeää kun on käynnistetty opetussuunnitelman uudistustyö että siinä yhteydessä muun muassa tätä työvaltaista pedagogiikkaa kehitetään yläasteella jotta pojat ja enenevästi myöskin tytöt saavat tekemällä oppia ja olla mukana

joka toinen

sen perusajatus on se että kiusaamiseen on puututtava välittömästi kaikkien on puututtava koko kouluyhteisön

arvoisa puhemies

nämä ovat tosi tärkeitä asioita ja luulen että meistä jokainen kansanedustaja saa paljon palautetta siitä että tehkää enemmän nuorisotyöttömyyden poistamiseksi

mitä te aiotte tehdä hyvät ministerit jotta käytäisiin näille ihmisille tarjoamaan jotakin jotka vain omaan hiekkaan lainalla ei minuutti on ovat lomautuksen ja irtisanomisuhan alla

nyt näinä päivinä täällä eduskunnassa on vähän tuskainenkin olo välillä kun asiat eivät mene ihan sillä tavalla kuin toivoo

kuten hetki sitten sanoin se on sekä työnantajalle että nuorelle semmoinen oikea muoto perehtyä siihen työhön ja työtehtävään

sitten tämä koulumatkakysymys on sillä tavalla ongelmallisempi että nykylainsäädännön mukaan koulu on itse asiassa vastuussa siitä koulun ja sen välittömän ympäristön turvallisuudesta ja noin juridisesti vastuu kuuluu kunnalle sen jälkeen kun lapsi on niin sanotusti tällä koulumatkalla

tässä on yksi hallituksen vastaus siihen toki sitten muitakin keinoja ja asioita on käytössä

nyt on erinomainen tilanne että meillä on tämä tarkastusvaliokunnan mietintö ja tärkeä harmaan talouden asia korjaavat toimenpiteet

tässä yhteydessä nyt korostaisin sitä mikä on julkisessa keskustelussa jäänyt liian vähälle huomiolle

kun tätä ohjelmaa kansalaiset katsovat niin luulen että monen kansalaisen mielessä on se kysymys mihin tässä nyt sitten natoa tarvitaan

nyt meillä on dynaaminen ote historiallisen tärkeässä asiassa jota pitää voida viedä eteenpäin itse asiassa näillä ajatuksilla joita ministeri ihalainenkin toi esille

hallitus haluaa panostaa nuorten oppisopimuskoulutukseen mutta siihen me tarvitsemme nyt pienten ja keskisuurten yritysten työpaikkoja

kun erityisesti nyt keskustan ja perussuomalaisten taholta on annettu ymmärtää että tähän esitykseen sisältyy joko lipun taas ja eriarvoisuutta joku alueellista eriarvoisuutta lisäävä elementti se ei pidä paikkaansa

arvoisa puhemies

sanon heti aluksi sen että minun mielestäni ja uskon että koko hallituksenkin mielestä on tärkeää että suomessa on se määrä yksityisiä kouluja kuin on

minä itse näen draamaopetuksen nimenomaan pedagogisena menetelmänä

tämähän käytännössä tarkoittaa sitä lissabonin sopimus että jäsenmaat ovat velvollisia auttamaan toinen toisiaan

nyt kun olen valmistelemassa tätä perusopetuslain muutosta tässä yhteydessä nyt sitten haetaan myöskin ratkaisua tähän koulumatkan turvallisuus ja kiusaamisongelmaan

työtä pitää jatkaa ensi hallituskaudella

arvoisa puhemies

miten lapset saadaan draaman keinoin ilmaisemaan itseään olemaan vuorovaikutuksessa toistensa kanssa kehittämään tunneälyä sosiaalista vuorovaikutusta ja tällaista

sen takia minusta tämä vahventaa sitä näkemystä että ei ole suomella mitään syytä haikailla naton jäseneksi

yksi tärkeä näkökulma on se että tiedän monia kuntia jotka erittäin vastuullisesti kunnan koulutoimi kunnan kouluvirasto yhdessä koulujen kanssa huolehtivat siitä että niitä lapsia ja nuoria jotka eivät saa opiskelupaikkaa tai eivät ilmaannu sinne koulutukseen seurataan erittäin räätälöidysti jopa niin että eräässä isossa kaupungissa jossa itse asun asiallisesti ottaen ne nuoret jotka jäävät aktiivisen seurannan ulkopuolelle ovat laskettavissa kahden käden sormin eli käytännössä huolehditaan jokaisesta lapsesta

minulla on esimerkiksi henkilökohtaisesti hyvä kokemus tieto ymmärrys steinerkoulujen toiminnasta myöskin kristillisistä kouluista

jo hallitusohjelmaneuvotteluissa tiedettiin se ja lähdettiin siitä että pitää pyrkiä eri keinoin estämään tämä koulujen välinen eriytyminen

arvoisa puhemies

toistan nyt vielä että tämä hanttityö ei sovi minun suuhuni

toissa iltana illalla myöhään tässä salissa käytiin lähetekeskustelua koskien hallituksen lakiesitystä päivähoidon siirroksi opetus ja kulttuuriministeriöön

toinen kysymys nyt sitten on se että tässä tuli muutama viikko sitten tietoon tämä liittyy erityisesti nyt helsingin tilanteeseen että täällä yksityiset koulut rahoitusjärjestelmään liittyen voivat saada jopa kolmasosan enemmän valtionosuutta kuin jos toimisivat kunnan kouluina

hanttityötä ei ole olemassakaan

me kaikki olemme voineet olla ylpeitä tasa arvoisesta peruskoulusta maassamme ja nyt siihen on viime vuosina tullut tällaisia halkeamia

kaikki työ on arvokasta ja moni työ myöskin sopii opiskelijoille

sen sijaan pidän erittäin tärkeänä sitä että tällaista toiminnallisuutta lisätään peruskoulussa ja nimenomaan yläasteella joka on varsin ainepainotteinen

asetin puolisen vuotta sitten kahden hengen tutkijatyöryhmän selvittämään keinoja joilla tähän kehitykseen voidaan puuttua

kysymys on vaan nyt siitä minä luulen että me olemme kaikki sitä mieltä että meidän keskimääräistä valmistumisaikaa esimerkiksi akateemisissa opinnoissa kun se on viisi kuusi jopa seitsemän vuotta keskimäärin yli kuusi vuotta on tarvetta pyrkiä lyhentämään nyt vähintään vuodella

voin ilokseni todeta että uusi laki varhaiskasvatuksesta jota itse pidän erittäin tärkeänä sitä työryhmää ollaan aivan näinä päivinä asettamassa että uskaltaisin nyt luvata että ehdoton takaraja on kahden viikon päästä

yksi heidän keskeinen esityksensä oli se että nämä paikalliset väestöolosuhteet vaikuttavat keskeisesti koulujen välisiin oppimistulosten eroihin ja keskeinen tekijä on vanhempien koulutustaso

viime vuoden joulukuussa valtioneuvosto hyväksyi koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman missä yhteydessä päätettiin määrällisiä aloittajamäärätavoitteita missä yhteydessä muun muassa sosiaalityöntekijöiden koulutusmääriä päätettiin lisätä

sen takia tämä taide ja taitoaineiden lisääminen on tärkeää ja pidän siitä kyllä kiinni kun tätä esitystä nyt valmistellaan

mutta nuorten kannalta aloituspaikkoja on enemmän kuin oli aiemmin

jo ennen tätä tilannetta olin laittanut liittyen tähän koulujen eriytymiskehitykseen selvityshenkilöt arvioimaan isojen kaupunkien rahaliikennettä miten turvataan oppilaiden tasavertainen opetus ja nyt odotan tätä selvitystä ja käyn sitten tähän kokonaisuuteen sen jälkeen syvällisemmin kiinni

edustaja sarkomaa kantoi huolta siitä että tämä ammattikorkeakoulu uudistus olisi nyt vesittymässä

muutama päivä sitten finnairin työntekijöitten taholta kannettiin huolta siitä että firman ylin johto ei olisi riittävästi tai laisinkaan sitoutumassa omalta kohdaltaan näihin säästöihin

nyt ymmärrän että monet haluavat tehdä työtä se on myöskin arvokas ja hyvä asia mutta meidän pitää käydä myöskin eduskunnassa aitoa syvällistä keskustelua siitä miten näitä opintoaikoja saataisiin lyhennettyä

ei suinkaan

ei niitä varmaankaan tarpeeksi ole mutta tosiasia on se että tämä tilanne vaihtelee kunnittain ja kouluittain

samassa yh teydessä muun muassa päätettiin lastentarhanopettajien ja erityislastentarhanopettajien koulutusmäärien lisäämisestä kuten muun muassa lääkärienkin niin että tavallaan näitä erikoisammattityöntekijöitten koulutusmääriä ollaan lisäämässä

tämä kysymys on tällä erää

monissa kouluissa toimii tämä moniammatillinen yhteistyö hyvin jossa on mukana koulun terveydenhoitajat kuraattori psykologi opetushenkilöstöä mutta ei suinkaan kaikissa

arvostin kovin kun mediasta luin että omistuspolitiikasta vastaava ministeri haavisto hyvin ryhdikkäästi totesi että totta kai ylimmän johdon on myöskin sitouduttava näihin säästöihin

nyt kun valmistelemme uutta opetussuunnitelmaa kun kesäkuussa saatiin tämä uusi tuntijako hyväksyttyä niin tässä uudistetussa opetussuunnitelmassa on tarkoitus vahvistaa tätä kasvatusta yhteistyötä lasten opettajien ja myöskin vanhempien suuntaan ja löytää myöskin ihan aidosti sitten parempia yhteistyömahdollisuuksia jotta koulukiusaamiseen ja tähän kouluviihtyvyyteen saataisiin parannusta

arvoisa puhemies

tämä asia on etenemässä hyvin hallitusohjelman hengessä ja sisällössä

haluaisin vielä kuulla ministeri haavistolta tämän vetoomuksen täältä parlamentista jotta tämä este voisi poistua ja saataisiin tällainen sovinnollinen ilmapiiri ja edellytykset nyt tälle elintärkeälle sovulle ja työmarkkinaratkaisulle

arvoisa puhemies

ja terveystoimesta jonka sisällä on myöskin perusopetus eikä myöskään niin että kun jo nyt lukio ja ammatilliseen koulutukseen kohdentuu säästöjä niin me olisimme ikään kuin rahoittaneet sen lukio ja ammatillisen koulutuksen valtionosuuksilla

oli erinomainen ministerin puheenvuoro kuten myöskin edustaja harkimon mutta mielestäni kuitenkin vähän liian ohuelle jäi se päätös joka koski meidän peruskoulua ja se poliittinen kannanotto joka johdollani tehtiin että merkittävämmin lisättiin vuosiopetustuntimäärää liikunnassa

kysymys on kaksivaiheisuudesta

arvoisa puhemies

olen tänään viimeksi ministeri maria guzenina richardsonin kanssa keskustellut ja sopinut menettelytavoista

mielelläni myöskin annan ison kiitoksen ministerille

hän on ottanut myöskin minun viestini vakavasti

sen takia tämä on syytä katsoa isommassa kokonaisuudessa osana sitten tätä niin sanottua isoa valtionosuusuudistusjärjestelmäkokonaisuutta

haluan myöskin ehkä tätä näkökulmaa tässä vahvistaa että vaikka itse olen nyt tampereelta niin tunnen vuosien vuosikymmenten takaa erittäin hyvin teisko aitolahden ikään kuin tämän maaseudun ja olen vuosien mittaan saanut tästä asiasta paljon viestejä tällaisesta vähän niin kuin sosiaalisemmasta näkökulmasta että nämä iäkkäämmät taksinkuljettajat erityisesti maaseudulla ovat tällaisia monipalvelijoita eivät yksin aja sitä taksia vaan auttavat vanhuksia kun vievät heitä lääkäriin yliopistolliseen keskussairaalaan ja niin edelleen ja on iso menetys kun henkilöt haluaisivat jatkaa tätä tehtävää he tuntevat ihmiset ja näin

kyseessä on iso yhteiskuntapoliittinen kysymys

haluan nähdä että se oli yhteinen poliittinen kannanotto ei yksin hallituksen kohdalta vaan koko eduskunnan kohdalta

esimerkiksi kunnissa ja kaupungeissa kaavoitus ja asuntopolitiikalla tulee vaikuttaa siihen että olisi mahdollisimman monipuolinen ja harmoninen yhdyskuntarakenne

arvoisa puhemies

taakse jäävän vaalikauden vaalirahoitusskandaali kaikkine ilmiöineen jättää pysyviä jälkiä suomalaiseen yhteiskuntaan

näin tapahtuu

tässä keskustelussa on sentyyppisiä piirteitä jotka vähättelevät sitä etteivät kansanedustajat voi myöskin arvioida asioita uudelleen kun uutta tietoa tulee ja he voivat syventyä siihen asiaan perusteellisemmin

tämän jälkeen nyt vuoden alkupuolella on tarkoituksenani asettaa työryhmä joka ryhtyy valmistelemaan itse tätä uutta varhaiskasvatuslakia

rikosten rajamailla toimineiden nousukasliikemiesten ja monien keskeisten porvaripoliitikkojen yhteenkietoutuminen on koetellut ihmisten luottamusta poliittiseen järjestelmään ja sen toimijoihin

hallitus voi kyllä olla yhdessä asiassa en nyt uskalla sanoa ylpeä mutta vähintään tyytyväinen

sinne haetaan vaikuttavuutta laatua ja tällaisia uusia rahoitusinstrumentteja

kehysriihessä päädyttiin myöskin tasapuolisuuden vuoksi siihen että myöskin opetus ja kulttuuriministeriön osalta jouduttiin lisäleikkauksiin

ja nyt se tärkein asia

tässä tehdään myöskin tätä rakenteellista uudistamistyötä rinnan sitten tämän muun kehitystyön kanssa mitä itse asiassa ammattikorkeakoulut myöskin itse ovat tekemässä

nuorisosäätiön ympärillä ja sisällä tapahtunut suora ja välillinen vaalitukien jako on murheellinen tarina jossa ex pääministeri vanhanen on ollut keskeisessä osassa päättäjänä ja edunsaajana

se on todella merkittävä arvovalinta ja sen vaikutus on kiistaton ja olemme saaneet siitä myöskin paljon myönteistä palautetta kunnista jotka tänä päivänä myöskin kamppailevat taloudellisten vaikeuksien kanssa

nyt tämä sitten korjaantuu niin että iso kiitos ministeri kyllöselle

uusissa opsin perusteissa tämä valmisteleva työryhmä näkee yhdeksi keskeisimmistä koululiikunnan tavoitteista oppilaiden sisäisen motivaation vahvistamisen synnyttämällä myönteisiä kokemuksia ja vahvistamalla oppilaiden omaa pätevyydentunnetta liikkumisessa ja liikunnassa

yliopistojen indeksit jäädytetään ja opetus ja kulttuuritoimen valtionosuuksia vähennetään

haluan sillä tavalla vilpittömästi uskoa että monien kohdalta on just näin käynyt ja se tietysti johtuu monista eri asioista